on hyvä että pitkään kiistanalaisena ollut yleisradion toiminnan rahoitus on saatu kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun

kun arktisten alueiden luonnonvaroista tullaan käymään tulevaisuudessa kova kilpailu on selvää että juuri pohjoismaiden tulee pystyä tarjoamaan se teknologia jolla alueen luonnonvaroja hyödynnetään tavalla joka on se kaikkein ympäristöystävällisin kestävin ja taloudellisin

ei voi olla niin että meillä on yksi valtion suojeluksessa oleva organisaatio jolta ei edellytetä mitään toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantamista kun samaan aikaan muilta organisaatioilta viedään rahaa ja toimintoja karsitaan

lopuksi haluaisin vielä muistuttaa että vaikka meidän tulee tarttua ripeästi toimeen rajaesteiden poistamiseksi kysymys on pitkäjänteisestä työstä jossa visio ja tavoitteet tulee asettaa useiden vuosien päähän

ylessä on edelleen eri toimitusten välillä tehostamisen varaa

maksut on määritelty pelkästään tuottojen mukaan mutta niissä ei huomioida millään tavoin tuottaako yritys voittoa tai kuinka monta henkilöä yrityksessä työskentelee

kokonaisuutena olen kuitenkin sitä mieltä että uudistus on hyväksi koska oli jo aikakin päästä eroon vanhentuneesta tv lupamaksusta ja ennen kaikkea sen vanhentuneesta tv lupamaksutarkastuskäytännöstä

samanlaisia tavoitteita meidän tulee asettaa myös esimerkiksi työkyvyttömyyteen ja kuntoutukseen liittyvissä tilanteissa eli sellaisissa tapauksissa joissa joku pohjoismaan kansalainen joutuu tilanteeseen jossa hän ei voi olosuhteiden takia hoitaa kovinkaan hyvin monimutkaista byrokratiaa tai valvomaan omia etujaan

arvoisa puhemies

silti perustuslakivaliokunnan kuulemisten perusteella itselleni ainakin jäi vahvasti sellainen olo että tässä jäi tämä rikollisten uhrien asema hyvin vähäiselle painoarvolle vaikka loppujen lopuksihan tässä laissahan vanki itse asiassa saa itselleen hyvin merkittävän vapauden tulevaisuudessa

eli tuli mieleen sellainenkin asia että ketä varten perustuslaki suomessa on

jollain tavalla tässä laissa ja sen käsittelyssä tuli esiin se että joissakin asioissa meillä näyttää olevan perustuslaki vahvempi rikollisille eikä suinkaan rikollisten uhreille

arvoisa puhemies

syrjäytyminen on kehitystä joka alkaa usein jo hyvin varhaisessa vaiheessa

vaikka koulutusjärjestelmämme on jo useaan otteeseen todettu kuuluvan maailman parhaisiin lainsäädäntömme asettaa tällä hetkellä merkittäviä esteitä alan viennin kehittämiselle

kysyisin ministeriltä

mitä keinoja kouluilla on havaita näitä syrjäytymiskehityksen vaiheessa olevia lapsia ja heidän ongelmiaan varhaisessa vaiheessa sekä puuttua niihin

tällä hetkellä se on tilastosta riippuen joitakin miljoonia korkeintaan joitakin kymmeniä miljoonia euroja

mitä aiotte tehdä kun hallitusohjelmaan kerran on kirjattu että tähän asiaan puututaan aivan konkreettisina toimenpiteinä että tässä asiassa edetään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä on puhuttu voimalaitosveron historiasta ja ehkä kuriositeettina voi todeta että windfall verohan on vuosisatojen aikainen vero jossa alamaisilla oli oikeus käydä ottamassa myrskyn sattumanvaraisesti kaatamia puita britanniassa

mutta nyt nykypäivään

olen sitä mieltä että teollisuudessa on kaksi keskeistä tuotannontekijää työntekijät ja energia ja näiden hinnat pitäisi pystyä pitämään kilpailukykyisinä

miten näette millä konkreettisilla toimilla osana kehitysyhteistyötä voimme päästä siihen että nimenomaan naisten osuus näissä tilanteissa paranisi

esimerkiksi energiamarkkinavirastohan on todennut että veronmaksukyvyltään rinnasteiset yhtiöt saattavat nyt joutua maksamaan erisuuruista veroa mitä pidän aikamoisena ongelmana

vaarana on lisäksi että vero vaikuttaa sen kohteeksi joutuvien yritysten investointikykyyn ja halukkuuteen ja tätä kautta mahdollisuuksiin lisätä nimenomaan päästöttömän energian tuotantoa jota mielestäni nimenomaan pitäisi tukea

arvoisa puhemies

edustaja wallinheimo peräänkuulutti työrauhaa perustuslakivaliokunnalle ja edustaja zyskowicz puolestaan toivoi että perustuslakivaliokunta arvioisi kunnallista itsehallintoa suhteessa kansalaisten perusoikeuksiin

toisaalta kansalaisten yhdenvertaisuus verrattuna niihin jotka asuvat eri puolella suomea toisaalta niihin jotka tulevat asumaan niin sanotussa vastuukunnassa suhteessa renkikuntaan

pitkän ajan trendiksi voidaan tässä vaiheessa näistä kahdesta nostaa vain väestön ikääntyminen mutta epäilyksiä osakemarkkinoiden fundamenttien muutoksistakin on esitetty

tulevaisuuden kannalta eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan riskien pitää olla sillä tasolla että maailmantalouden kasvualoihin sijoittaminen on myös aina mahdollista

vähän tätä järjestelmää ja lakia pitää vielä parantaa siltä osin että nimenomaan pienten kuntien edustukseen ja päätösvaltaan liittyvät asiat saadaan ratkaistua

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toinen tärkeä asia tähän esitykseen liittyen on se että työeläkevakuuttajien eli telan tulee löytää selvitystyössään mahdollisimman oikeudenmukainen tapa palauttaa ylimääräiset työkyvyttömyyseläkkeiden tasoitusmaksut takaisin maksajille

tämä on hyvä osoitus siitä että olemme hoitaneet asiamme suomessa suhteellisen hyvin mutta samalla se on muistutus siitä että valtionvelan korkomenot muodostavat suuren osan budjetistamme ja että korkomenot voivat tulevaisuudessa myös kasvaa huomattavasti markkinatilanteen mukaan

jotta tämä lakiesitys on hyväksyttävissä hyvillä mielin tulee liikaa maksettujen vakuutusmaksujen takaisinmaksusta etenkin pk yrityksille löytyä oikeudenmukainen ratkaisu mahdollisimman pian tämän lakiesityksen hyväksymisen jälkeen

pieni mutta hyvin tärkeä summa on puolen miljoonan euron määräraha jonka tavoitteena on tuoda viranomaisen hallinnassa olevat yritystiedot joustavasti harmaan talouden tutkijoiden käyttöön yhteisen rajapinnan avulla

ongelmaan puututaan ja pitää puuttua jatkossa enemmän koska koko teollisuudenalalla tuntuu veronkierto olevan mieluummin lisääntymään päin kaikista toimenpiteistä huolimatta

kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä että lisätalousarvio on maltillisesti laadittu ja määrärahoja lisätty sinne missä on kovin tarve tällä hetkellä

arvoisa puhemies

edustaja lepomäki nosti kysymyksen milloin täällä ruvetaan keskustelemaan palkoista

täällä edustaja mäntylä totesi että monituottajamalli on kyllä huomioitu tässä uudessa mallissa mutta kuitenkin tuolla hoivasektorilla toimivat suuret yritykset ovat julkisuudessa todenneet että pienet yritykset ovat huolissaan siitä ettei heillä ole enää sijaa majatalossa jatkossa ja että tulee tällainen suuri julkinen monopoli jossa ainoastaan suuret toimijat ovat tervetulleita

olen itsekin kysynyt sitä samaa ja tullut ehkä siihen johtopäätökseen että ei ehkä ikinä koska tämä on niin pyhä asia suomessa että siihen ei voi puuttua

edustaja kärnälle toteaisin kun sanoitte että siellähän on jo joustavuutta niissä työehtosopimuksissa että ei siellä ainakaan nuorten naisten kannalta sitä ole

arvoisa ministeri kuinka voitte vakuuttaa meidät epäilijät että näin ei tule tapahtumaan vaan myös pienillä yrityksillä on jatkossakin toimintamahdollisuudet

moni pienyritys joutuu ottamaan lainaa pystyäkseen palkkaamaan nuoren naisen

mitä vastaatte tähän edustaja kärnä

suomen teollisuustuotteiden ulkomaankaupasta suuri osa suuntautuu juuri euroalueelle joten sen vuoksi kriisin leviämisellä koko euroopan alueelle olisi meille tuhoisat vaikutukset

evm on selkeä parannus verrattuna väliaikaiseen rahoitusvakausjärjestelmään koska se on rakenteeltaan huomattavasti selkeämpi kuin nykyinen malli jossa erilaisten takausten ja lainojen kokonaisuudesta on vaikea saada selvää mitkä ovat lopulta suomen kokonaisvastuut

evm sopimuksen lähtökohtaoletuksena on että kansainvälinen valuuttarahasto osallistuu kriisinhallintaan että annettava tuki on vastikkeellista että yksityiset velkojat osallistuvat taakanjakoon ja että evmllä on etuoikeutettu asema velkojana heti imfn saatavien jälkeen

suurin niistä on se mitkä ovat suomen kokonaisvastuut kun mukaan luetaan suomen pankin ja euroopan keskuspankin kautta tulevat vastuut sekä suomen vastuut esimerkiksi imfn kautta

tässä kohtaa on syytä todeta että meillä alkaa nyt olla se ajankohta käsillä jossa tulisi pohtia missä menee se euromääräinen raja jota erilaisissa kriisinhallintamekanismeissa ei kannattaisi suomen kannalta ylittää

arvoisa puhemies

täällä suomessa voimme olla varovaisen tyytyväisiä taloudenpitoomme suhteessa muihin euromaihin mutta keskeistä olisi nyt luoda luottamusta markkinoiden toimivuuteen ja talouden kasvuedellytyksiin koko euroopan tasolla

kaikkein tärkeintä tässä hankalassa tilanteessa on säilyttää kehityksen oikea suunta afganistanissa ja estää maan vaipumista takaisin konfliktiin ja sekasortoon

näiden kriisirahastojen kautta koko järjestelmää ei voida pelastaa ilman muita toimenpiteitä

norjan pääministeri otti muutama päivä sitten puheessaan esiin sen että norja aikoo kaksinkertaistaa kansainvälisen koulutuksensa määrän juuri tämäntyyppisissä maissa seuraavien neljän vuoden aikana

tällä hetkellä tärkeimmän viestimme euroopan päättäjille tulee olla se että kaikissa maissa kaikesta huolimatta katsottaisiin positiivisin mielin tulevaisuuteen ja keskityttäisiin talouskurin ohella siihen miten taloudet saadaan taas kestävällä pohjalla olevalle kasvu uralle

kuulisin mielelläni meidän ministeriemme näkemyksen tästä ja siitä onko mahdollista tehdä yhteistyötä pohjoismaisesti nimenomaan tällaisten hauraiden maiden koulutuksessa

toinen kysymys on se että koska kehitys on niin haurasta siihen tarvitaan kaikkien mahdollisten kansainvälisten organisaatioiden apua ja tukea

tuotekehitystoiminnan tukeminen veronhuojennuksella on kaikin tavoin kannatettavaa mutta itse toivoisin että jatkossa olisi mahdollista antaa täysimittainen vähennys myös tätä huomattavasti suuremmalle panostukselle

ottaisin tässä esiin etyjin joka on ollut paikallisen ja parlamentaarisen tason sekä myöskin presidentinvaaleissa lähinnä tarkkailijan roolissa

mutta jotkut ovat nostaneet esiin myöskin sen että etyj voisi tehdä myöskin alueellista yhteistyötä siellä sekä toimia tällaisissa luottamuksen rakentamiseen tähtäävissä toimenpiteissä sillä alueella yhteistyössä paikallisten organisaatioiden kanssa

millä tavoin ne erottavat toiminnastaan normaalin prosessin kehittämisen ja varsinaisen innovaatio ja kehitystoiminnan kun samat henkilöt käyttävät aikaansa samassa yrityksessä tehden samana päivänä monenlaisia asioita

miten näette tämän mahdollisuuden

lisäksi tuotekehitystoimintaa eritoten palveluliiketoiminnassa tekevät eivät ole aina it taustaisia kehitysinsinöörejä vaan ammattikunta on todella monipuolinen laidasta laitaan

vaikka t k vähennys on erinomainen alku sille mitä kaikkea meillä suomessa pitäisi nyt tehdä itse pitäisin tämän jälkeen tärkeysjärjestyksessä seuraavana toimenpiteenä samaa menettelyä kuin virossa eli sitä että yritykset eivät maksa yhteisöveroa lainkaan jos ne jättävät voitot yritykseen

tuntuu kuitenkin siltä että täällä meillä työsuhdeturvan heikentäminen on eräänlainen tabu josta ei saa puhua vaikka kokonainen teollisuudenala tai montakin katoaisi alta

me kansanedustajat emme saa vetäytyä vastuusta ja odottaa ihmettä tapahtuvaksi

hallitus ei itse palkkaa yhtään vientiteollisuuden insinööriä ei kaupan kassaa eikä uu sien alojen osaajaa mutta se voi ja sen pitää luoda edellytykset sille että täällä toimivat yritykset voivat sen tehdä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itselläni neljästä lapsesta kaksi sairastaa keliakiaa ja tiedän kyllä minkälaista arjessa on näiden lasten hoito ja olen todennut monta kertaa kaupassa käydessäni että varmasti pienituloisilla ja toimeentulotuella elävillä on edessään se tilanne että he eivät voi ostaa niitä elintarvikkeita jolloin se sairaus jää kokonaan hoitamatta

arvoisa puhemies

nyt kun me saamme sitten tämän vapaakauppasopimuksen voimaan ja yhdysvalloissa on sitä liuskekaasua aika paljon tarjolla niin uskotteko ministeri että nyt tulevaisuudessa tämän vapaakauppasopimuksen ansiosta nimenomaan tätä energiakysymystä ja liuskekaasua saadaan sitten eurooppaan

totean kuitenkin että eihän välttämättä siinä tarvita valtionomistusta että finnair voisi edelleen jatkaa näitä lentoja noihin kaukaisiin maihin ihan kilpailukykyisesti

jos uhrille aiheutuu alle kolme kuukautta kestävä haitta saa rattijuoppo huomattavan sakon ja ajoneuvon takavarikoinnin lisäksi kymmenen vuoden ajokiellon sekä kolmen vuoden vankeustuomion

arvoisa puhemies

jos uhrin haitta kestää yli kolme kuukautta on vankilatuomio viisi vuotta

kaksi kysymystä tulee kuitenkin mieleeni jotka haluaisin peruspalveluministerille esittää

on silti tärkeää huomata kuten oikeusministeri henrikssonkin on todennut että oikeuskäytäntö ja rangaistushaarukka mahdollistaisivat tätäkin kovemmat tuomiot

arvoisa puhemies

olen tullut siihen käsitykseen että saamelaiskäräjillä on tarve kaventaa saamelaismääritelmää liittämällä hyväksymismenettelyyn ryhmäidentifikaation periaate

tässä yhteydessä tulisikin harkita olisiko rangaistuksen minimitasoa syytä todellakin selkeästi nostaa jotta tuomioille voitaisiin taata riittävä ankaruus